sitten haluaisin vielä sanoa että olisin toivonut lakialoitteelleni jonka jätin kuukausi sitten enemmän allekirjoittajia

siinä esitettiin

alvin alarajan tuntuvalle nostelle ja viron malliselle yritysverotukselle perussuomalaiset näyttäisivät hyvin perustellusti vihreää valoa hallitus punaista

myös valtionyhtiöiden ylimmän johdon palkkaus tulee suhteuttaa yrityksen muun henkilöstön palkkatasoon ja kohtuuttomat bonusjärjestelmät purkaa

myös suomen kansallista etua on puolustettava eu tasolla ja turhaa byrokratiaa pyrittävä karsimaan ettei esimerkiksi rikkidirektiivin kaltaisia taakkoja hyväksyttäisi hymyillen

oppivelvollisuuden pidentäminen kasvattaa julkisen sektorin vastuuta lisävuoden sisällön järkevän toteuttamisen osalta

nuoret tulee saada aktiivisesti opintojen pariin ja oppivelvollisuuden pidentämisen pitää ohjata nuoria oikeille opin urille ei passivoida

oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on tärkeää ajatellen monien nuorten tulevaisuutta

turha byrokratia joka hankaloittaa oppisopimuskoulutuksen järjestämistä tulisi karsia

kotihoidon tuen yhteydessä täällä mainittiin että perussuomalaiset eivät kannattaisi kotiäitien työllistymistä

usein vain perheissä on se taloudellinen tilanne että isä on töissä ja äiti kotona ja kotihoidon tuen kohdalla pitäisi olla isän ja äidin keskeinen asia kumpi sitä lasta jää sinne kotiin hoitamaan

nyt viime aikoina on paljon lehdissä ollut juttuja joissa muistihäiriöiset vanhukset ovat lähteneet omille teilleen palvelutaloista ja omasta kodistaan

kuka määrittelee minkä tasoinen muistihäiriön pitää olla että muistihäiriöinen usein vanhus pärjää siellä kotona

jos ajatellaan että hallitus on sitä mieltä että omaishoitajia tulee paljon pilvin pimein lisää hoitamaan näitä vanhuksia niin silloin pitäisi omaishoidon palkkauksenkin olla kohdallaan

joten paljon on tehtävää jos omaiset aiotaan hoitaa ja vanhukset ja kaikki laitospaikkalaiset inhimillisesti täällä koti suomessa

arvoisa puhemies

minulle edustaja lindtman esitti kysymyksen ja vastaan siihen aivan kuten ministeri sanoi tässä

ja kun en ole itse ollut henkilökohtaisesti siinä hallitusneuvottelussa mukana jolloin tästä on sovittu siitä en voi sanoa mutta niin kuin tässä on tullut ministeri lindströmin suulla tämä on ihan yhteinen päätös ja thats it

perussuomalaiset ja keskustalaiset ovat tehneet yhteisen vastalauseen

sen ytimenä on että jyväskylässä jo toimivan arviointikeskuksen toiminnan jatkuminen taattaisiin myös tulevaisuudessa

jyväskylässä on vahvaa osaamista koulutuksen arvioinnissa ja koulutusviennissä

vastalause siis esitetään koska me allekirjoittaneet olemme huolissamme arviointitoiminnan jatkumisesta jyväskylässä vähintään nykyisessä laajuudessaan

arvoisa puhemies

poliiseilla ensiaputaitojen osaaminen on erittäin tärkeää ja lisätaidot paikallaan joten kannatan edustaja heikkilän esitystä

arvoisa puhemies

hallituksen kuntauudistus on saanut osakseen tiukkaa kritiikkiä oppositiopuolueiden lisäksi myös muilta tahoilta kuten lukuisilta asiantuntijoilta ja ennen kaikkea suomen kansalta

keskeneräisen kuntauudistuksen käsittelyn aikataulu herättää epäilyksiä

pelkäävätkö hallituspuolueet niin paljon perussuomalaisten kuntajytkyä kun pelaavat aikatauluilla ja ottavat kuntauudistustalkoissaan aikalisän syksyn vaalien johdosta

oliko esimerkiksi sdpn äänestäjien tahto äänestää edustajansa kokoomuksen hallitustanssiin jossa voittajatahot on jo ennalta sovittu

rakennemallin muutoksella ei kyetä korjaamaan vaurioitunutta kuntapäätöksentekoa ja pyyhkimään kartalta hyvä veli verkostoja

arvoisa puhemies

oppisopimuskoulutus voi olla monelle nuorelle sopivin koulutusmuoto

terminä kuntauudistus kuulostaa positiiviselta

käytännössä on ilmennyt monia epäkohtia oppisopimukseen hakeutumiselle

uudistusten tarkoitus on tähdätä parannuksiin ja ratkoa ongelmia

poliittisilla uudistuksilla tavoitteena on parantaa kansan hyvinvointia

tästä lienee hallituskin samaa mieltä

pakkoliitoksista ei tarvitse puhua jos kunnat ja kansa olisivat hallituksen suunnitelmien kannalla ja näkisivät kaavaillut muutokset positiivisina sekä hyvinvointia edistävinä

byrokratia paperisotineen ja vähäinen kanssakäyminen yrityksiin päin myös opetushallinnon puolesta ovat olleet jonkinlaisina esteinä oppisopimuskoulutuksen lisäämiselle

toivonkin että tuleva lausuntokierros antaa kunnille todellisen mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon joka määrittelee pitkälti niiden tulevaisuuden kehitystä

nyt on kypsä aika kasvattaa yhteistyötä tällä saralla

arvoisa puhemies

valitettavasti muun euroalueen vanavedessä kansainvälisen talouskehityksen seurauksena suomenkin talous on ajautunut ahtaalle eivätkä lähitulevaisuuden näkymät vaikuta turhan kirkkailta

keskittämällä saavutetut lyhytnäköiset säästöt eivät kata kuntien romuttamisen aiheuttamaa yhteisöllisyyden ja alakulttuurien heikkenemistä ja tästä aiheutuvaa syrjäytymistä joka johtaa taas osaltaan lukuisiin muihin ongelmiin

hallitus ei ole toimillaan saanut suomen vientiä vetämään toivotulla tavalla ja yritykset talouskasvuamme edistävien rakenneuudistusten aikaansaamiseksi ovat jääneet torsoiksi

yksilön elämässä tulee olla peruspalveluiden ja toimeentulon lisäksi tunne kuulumisesta johonkin yhteisöön joka välittää ja pitää huolta omistaan

tällaiset paikallisyhteisöt edistävät ja rohkaisevat nuorten kehitystä tulevaisuuden suomalaisiksi huippuosaajiksi ja luovat tukea ja turvaa vanhusten arkeen

toivottavasti hallitus ottaa päätöksenteossaan huomioon suomalaisten henkisen hyvinvoinnin ja arvioi kuntauudistuksen vaikutukset myös tästä näkökulmasta

arvoisa puhemies

koska pitkässä debattikeskustelussa puheenvuoro jäi saamatta totean seuraavaa

arvoisa puhemies

mielestäni opposition puheet kyseessä olevasta asiasta ovat olleet aiheellisia

perussuomalaiset ja keskustalaiset ovat tehneet yhteisen vastalauseen ja se koskee arviointitoiminnan jatkumista jyväskylässä vähintään siinä laajuudessa kuin se tällä hetkellä on

kannatan siis edustaja kalmarin tekemää esitystä vastalausetta

koska ministerit risikko ja virkkunen ovat kuitenkin paikan päällä ansiokkaasti mikä on hieno asia kysyisinkin ministereiltä lupaavatko he ettei pakkoliitoksia tule kuntauudistuksessa

mielestäni ei

kuitenkin julkisen talouden leikkauksia kohdistettaessa tulisi pitää mielessä ettei lyhytnäköisen ja harkitsemattoman päätöksenteon tuloksena kannata uhrata pitkän aikavälin kasvun edellytyksiä kuten esimerkiksi koulutusta

esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnan rahoituksen indeksikorotuksen pienentäminen ei ole tässä tilanteessa järkevää kun tulevaisuuden talouskasvun ja sivistyksen turvaamiseksi korkeakoulujen panos on keskeinen

hallituksen mukaan aloituspaikkalisäykset kohdennetaan ennakointien mukaisesti aloille joilla on työvoimakysyntää ja aloille joilla on merkitystä tulevaisuuden kasvupotentiaalin kannalta

eikö laadukas perusopetus ole kaiken a ja o koulutuksen kokonaisuudessa sillä se määrittää pitkälti millaiset valmiu det suomalaisilla nuorilla on jatkokoulutukseen

kiitos

tässä lakialoitteessa ehdotetaan että ulkomaalainen joka tuomitaan törkeästä rikoksesta kahden vuoden vankeusrangaistukseen tai pidempään määrätään automaattisesti käännytettäväksi tai karkotettavaksi

on myös todettava että vankilamme ovat jo nyt ahtaita ja myös niiden toimintaa vaikeuttaa taloutemme ahdinko

vankilat olisivat varmaan puolillaan jos alkoholi ja huumeet olisivat poissa

ovatko vangeille tehtävät vieroitushoidot purreet hyvin ja olisiko niissä kehittämisen varaa

jos itsellä tai lähipiirissä olevilla tuttavilla sukulaisilla ei ole näkyvää vammaa joka haittaa arkisia askareita tai elämistä yleensä jäävät vammaisten ongelmat helposti etäisiksi

arvoisa puhemies

hallituksen toimet juuri pienten yritysten mahdollisuuteen jatkaa toimintaa ovat olleet jo kauan vain suunnittelutasolla ja neuvottelupöydissä

perusväylänpitoa lyödään laimin olan takaa

rahat menevät pääosin kolmeen suureen hankkeeseen tampereelle ja pääkaupunkiseudulle

ajan aina kotiin mennessä kasitietä ja ilokseni olen huomannut että siellä maskunnousiaisten suunnalla ovat jo tietyöt alkaneet

mutta suomi tarvitsee kipeästi oikeita tekoja ja päätöksiä joilla saadaan kasvua ja todellisia työpaikkoja ei tempputyöllistämistä ja ihmisten nöyryyttämistä

edellä olevan perusteella kannatan edustaja soinin esittämää epäluottamuslausetta hallitukselle

nyt kun on tehty kansainvälisiä tutkimuksia on todettu että pienistä opetusryhmistä saadut hyödyt ovat paljon suurempia kuin niistä aiheutuneet kustannukset

kun leikkaukset ovat näin massiivisia todennäköisesti mennään siihen että ryhmäkoot tulevat suurenemaan

arvoisa puhemies

nuorten työkyvyttömyystilanne on hälyttävä

kun suomalainen saa mitalin kuulemme usein